jo tuolloin sosiaali ja terveysvaliokunta oli huolissaan potilaiden asemasta ja totesi muun muassa että uudistusten vaikutuksia pienituloisten pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien lääkekustannuksiin sekä toimeentulotuen ja muiden palvelujen tarpeeseen olisi seurattava huolellisesti

kuitenkin hallituksen vaikutusarviot kaikkien esitystensä osalta ovat hyvin vajavaisia

hallituksen säästöt lääkekorvauksiin tulisikin perua

ja tosiaankin myös tuota maksukattojärjestelmää tulee tässä suhteessa kehittää jotta voidaan estää sosiaali ja terveydenhuollon asiakkaille kohtuuttomiksi nousevat maksut

sen lisäksi että kuntoutusta tarvitsevat ihmiset jäävät ilman kuntoutusta johtaa tämä myös satojen kuntoutusammattilaisten irtisanomisiin

halusin minäkin tulla käyttämään vielä yhden puheenvuoron tästä ammattikorkeakouluasiasta ennen kuin tämä menee päätökseen juuri tästä yths näkökulmasta jota äskeisessäkin puheenvuorossa sivuttiin

tosiaankin ammattikorkeakoulujen hallinto ja rahoitusjärjestelmän kehittäminen nyt jatkuu ja lainsäädäntöä ollaan uudistamassa hallitusohjelman mukaisesti elikkä nyt uudistetaan ammattikorkeakoulut kun viime kaudella vuorossa olivat yliopistot

eli tarkoitus on että ne voisivat toimia vetovoimaisina opinahjoina ja alueensa elinvoiman vahvistajina ja vahvoja ammattikorkeakouluja siihen tarvitaan joita tässä ollaan nyt synnyttämässä

nyt meillä on päätöksessä tämä ensimmäinen vaihe jossa vauhditetaan näitä ammattikorkeakoulujen rakenteellisia uudistuksia ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista ja sitten toisessa vaiheessa siirretään se vastuu ammattikorkeakoulun rahoituksesta tai perusrahoituksesta kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tulee itsenäisiä oikeushenkilöitä

mutta tosiaan tuota toista vaihetta silmällä pitäen pitäisi hoitaa kuntoon tämä ammattikorkeakouluopiskelijoitten opiskeluterveydenhuolto ja niin kuin täällä äsken kerrottiin tällä hetkellä on meneillään tämä yths kokeilu samaan tapaan kuin yliopisto opiskelijoilla

tästä kokeilusta on nyt erittäin hyviä kokemuksia ja ammattikorkeakouluopiskelijat itse toivovat että tämä kokeilu voidaan vakinaistaa

ongelmana tässä on kuitenkin se että tässä kokeilussa vapaaehtoisesti kerättävä maksu ei sovellu noitten yths palveluiden rahoittamiseen ja näin ollen tämän kokeilun vakinaistaminen edellyttäisi että oppilaskunnan jäsenyys olisi tämmöinen automaatiojäsenyys

verrattuna kuitenkin ylioppilaskuntiin opiskelijakuntien elikkä ammattikorkeakoululaisten vastaavien tehtävistä kuitenkin puuttuu velvoite osallistua opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen ja muun muassa opintotukilautakunnan opiskelijajäsenen valintaan

eli jotta me voimme saada nämä yths palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden ulottuville niin meidän tulisi seuraavassa uudistuksen vaiheessa säätää myöskin opiskelijakunnille vastuu osallistua opiskeluterveydenhuollon järjestämiseen ylioppilaskuntia vastaavalla tavalla mihin sisältyy tämä vakuutusluonteisena kerättävä terveydenhuoltomaksu

opiskelijakuntia koskeva sääntely tulee siis uudistaa siten että opiskelijakunnan jäseniä olisivat yhdenvertaisesti kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat sekä lakisääteisten tehtävien yhdenmukaistamisella ylioppilaskuntien kanssa

näin nähdäkseni poistuu tämä perustuslaillinen este yths palveluiden ulottamiselle yhdenvertaisesti kaikkien korkeakouluopiskelijoiden ulottuville

tosiaan koulutusjärjestelmiähän aina kehitetään nimenomaan opiskelijoita ja työelämää varten ja on ollut mukava huomata että ammattikorkeakouluopiskelijoiden järjestö samok tukee tätä esitettyä rahoitusmallia mutta he toivovat toki tätä yths asiaa sitten tulevaisuudessa

mutta tosiaan tulevaisuudessa varmaan ammattikorkeakoulu on semmoinen kansainvälisesti arvostettu itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa

arvoisa puhemies

liikenne muodostaa perustan paitsi talouden toimivuudelle myös elämänlaadulle tarjotessaan mahdollisuuden liikkumiseen ja harrastamiseen

ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömät kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteet tulee ottaa huomioon liikennejärjestelmän kehittämisessä

selonteossa asetettujen tavoitteiden tehokas toteuttaminen ja riittävä rahoitus on välttämätöntä suomea sitovien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä tähtäimellä

kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monipuolisesti kaikkia esitettyjä keinoja kuten energiatehokkuuden parantamista ajoneuvoteknologian uudistumista kulkumuotojakautuman muuttumista taloudellista ohjausta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa

pitkän tähtäimen tavoitteena onkin oltava liikennejärjestelmän muuttaminen kestäväksi öljyriippuvuuden vähentäminen nykyaikaisen infrastruktuurin luominen sekä älykkäi den hallinta ja tietojärjestelmien käyttöönotto

tähän voidaan vaikuttaa ennen kaikkea liikkumistarvetta vähentämällä hyödyntämällä tieto ja viestintäteknologiaa ja edistämällä digitaalisten palveluiden kehittämistä yhdyskuntarakenteen suunnittelun keinoin sekä pyrkimällä nostamaan kevyen liikenteen kulkutapaosuutta

liikennetarpeen vähentäminen ei kuitenkaan merkitse liikkumisen rajoittamista vaan arjen mahdollistamista lyhyemmillä työ ja asiointimatkoilla

arvoisa puhemies

joukkoliikenteestä halutaan tehdä helppokäyttöinen ja yhtenäinen palvelukokonaisuus joka sisältää myös käyttäjäystävällisen yhteentoimivan joukkoliikenteen maksu ja informaatiojärjestelmän

linjauksen mukaan valtio osallistuu suurten kaupunkiseutujen elikkä helsingin turun ja tampereen raideliikenneinvestointien rahoittamiseen ja lähtökohtana on kaupunkiratahankkeiden toteuttaminen puoliksi valtion ja kuntien kesken

on hyvä että valtio samalla edellyttää rahoituksensa vastapainoksi että valtio ja kunnat sopivat yhdessä näistä mal asioista elikkä maankäytön asumisen ja liikenteen kehittämisestä alueilla

valtion tulee erityisesti kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin tukea ja edistää liityntäpysäköintipaikkojen rakentamista olemassa olevan yhdysrakenteen sisällä sillä puutteet liityntäpysäköintipaikoissa ovat yhtenä esteenä joukkoliikenteen käytölle

aluksi voisi antaa kiitokset noista veteraanikuntoutukseen osoitettavista määrärahalisäyksistä tai vaikkapa tuosta hpv rokotteen ottamisesta vihdoin mukaan rokotusohjelmaan

siitä huolimatta että lasten ja nuorten palveluihin on panostettu aiempaa enemmän me kaikki tiedämme että kustannukset koskien kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ovat kymmenkertaiset verrattuna ennalta ehkäiseviin lastensuojelupalveluihin puhumattakaan siitä että omat vanhemmat ovat lapselle aina ne kaikkein tärkeimmät oli tilanne mikä tahansa

myös turvakotipaikkoihin on kunnissa muistettava varata määrärahoja jotta perheet voivat selviytyä kriisiytyneestä elämäntilanteesta turvallisesti

odottelemme lastensuojelun kansallisia laatusuosituksia

toisaalta kynnys on liiankin matala ja resursseja käytetään turhan paljon sellaisissa etenkin nuorten ilta ja viikonloppukäyttäytymiseen liittyvissä tapauksissa joissa omien vanhempien muutama harkittu sana riittäisi

liikaa kuulee edelleenkin myös tapauksista joissa huostaanottotilanteissa isovanhempia tai lähisukulaisia ei kelpuuteta sijaisvanhemmiksi ihan ilman ymmärrettävää syytä

näissä tilanteissa onkin tärkeätä että terveydenhuolto ja sosiaaliviranomaiset tekevät enemmän yhteistyötä varsinkin jos sairaus vaikuttaa vanhemman kykyyn toimia vanhempana

kun näihin resursseihin nyt sitten kajotaan jälleen kerran niin vaarantuvat lääketieteen kliinisen tutkimuksen edellytykset ja sitä kautta laadukas hoito ja sen kehittäminen potilaille kaikkialla suomessa

kliininen tutkimus edistää myös bioalojen kehittymistä

bioaloilla taas on merkitystä muun muassa talouden näkökulmasta koska niissä voidaan katsoa olevan suurta kasvupotentiaalia muun muassa lääketeollisuuden näkökulmasta

jatkossa tulisikin harkita onko määrärahan siirtoa opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kannattavaa miettiä jotta tutkimusrahoituksen kokonaisuus ei olisi hajallaan niin monessa paikassa

ministeri kiurun esitys varhaiskasvatuslaista pitää sisällään sen että varhaiskasvatussuunnitelmasta tulee lakisääteinen ja tämän avulla voimme poistaa tämänhetkiset erot varhaiskasvatuksen laadussa

ovatko ministerit jo suunnitelleet yhteistyötä tämän varhaiskasvatussuunnitelman sisällön suhteen jotta kaikki lapset ihan perhetaustasta riippumatta pääsisivät osallisiksi myös kulttuurista sen eri muodoissa jo varhaiskasvatuksessa

sitten kysyisin vielä noista lainauskorvauksista joista monet ovat täällä iloinneet milloin me mahdamme päästä pohjoismaiden tasolle tässä asiassa

arvoisa puhemies

usein olisi tarpeen miettiä palveluiden järjestäminen ja palveluprosessit aivan uudella tavalla jotta digitalisaation tuomat hyödyt voidaan mahdollisimman täysimääräisesti hyödyntää

sähköisillä järjestelmillä on myös sote uudistuksen onnistumisen kannalta aivan keskeinen rooli sillä muuten ei sille asetettuja tavoitteita pystytä saavuttamaan ellei näitä tietojärjestelmiä ja tiedonkulkua saada palvelemaan asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeita nykyistä paremmin

kysyinkin ministeriltä

arvoisa puhemies

tämä taas on saattanut olla vaikuttamassa siihen että jopa kaikki kunnan terveyspalvelut on annettu markkinavoimien haltuun tekemällä niiden hoidosta sopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa

ei myöskään tunnu oikeudenmukaiselta että osin tai jopa pääosin julkisin varoin kustannettujen palveluiden tuotot valuvat liian usein veroparatiisiyhtiöiden kautta omistajien taskuihin ja usein vain kymmenesosa tulee takaisin yhteiskunnalle verojen muodossa

tarpeeksi suuressa kunnassa ei siis yksityisiin palveluihin tarvitse suuressa mittakaavassa turvautua vaan kuntalaisille tarjottavat palvelut voidaan tuottaa kunnan omana tuotantona laadukkaasti tehokkaasti fiksusti ja demokraattisen valvonnan alla

aika tärkeä pointti tämäkin kun viittaa vaikkapa naapurimaamme ruotsin tutkimukseen jonka tulokset kyseenalaistivat yksityisen palveluntuotannon tehokkuuden ja laadun verrattuna kunnalliseen julkiseen toimintaan

olemme myös lukeneet ruotsin yksityisten vanhustenhoivalaitosten laiminlyönneistä joissa kustannusten minimoimiseksi säästettiin muun muassa ruuassa ja vaipoissa niitä jopa punnitsemalla

samat yhtiöt muuten omistavat samoja palveluita myös suomessa

arvoisa puhemies

nykyisillä tietohallintajärjestelmillä pystyttäisiin hoitamaan moninkertainen työmäärä aikaisempaan verrattuna

toisaalta mahdollisuudet myös toimintojen uudistamiseen toimivammalla ja tehokkaammalla tavalla kasvavat sillä tavalla että tehdään asiat ikään kuin fiksummalla tavalla toisin kuin ennen

tärkeätä on että kuntauudistuksen myötä turvataan palvelut joita kuntalaisille tulee kuntarajoista riippumatta jatkossakin lähipalveluna tarjota

arvoisa puhemies

voin täysin allekirjoittaa valtiovarainvaliokunnan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevan toteamuksen missä korostetaan sitä että korkea sivistystaso toimivat päivähoitopalvelut ja laadukas varhaiskasvatus sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta

kuntaliitos ei tarkoita sitä että tärkeät ter veys koulu ja päivähoitopalvelut tai vanhusten palvelut karkaisivat kauas kuntakeskukseen vaikka hallinto sinne vietäisiinkin

vahva peruskunta pystyy parhaiten tarjoamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut myös ilman mitään monimutkaisia hallinnollisia yhteistyöhimmeleitä niin kuin niitä kutsumme joissa päätöksenteko on monissa tapauksissa karannut kauas kuntapäättäjiltä ikään kuin demokratian ulottumattomiin

kuntauudistus onkin välttämätön jotta pystytään saamaan aikaan ne vahvat ja elinvoimaiset peruskunnat jotka voivat turvata peruspalvelut jokaiselle suomalaiselle huolehtien väestörakenteen mukanaan tuomista suurista massiivisista palveluiden lisätarpeista

mielestäni kuntatyöryhmän esitys näistä selvitysalueista toimii hyvänä keskustelun aloituksena tälle prosessille

lainauskorvausten tasokorotus on siis paikallaan samoin kuin korvausten laajentaminen jatkossa myös tutkimus ja opetuskirjastoissa tapahtuvaan lainaamiseen

lapsille ja nuorille joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta osallistua esimerkiksi kalliisiin urheiluseurojen harrastuksiin tai joilla ei ole halua erittäin haastaviin kilpailulajeihin ja joukkueisiin ovat nämä koulujen kerhot ehdottomasti paras paikka harrastuksille